eipä naureta enää

tämä on epäsymmetrinen valuutta alue

olen täällä ollut kansanedustajana nyt kuusi vuotta ja tehnyt vastalauseita eriäviä mielipiteitä ollut ryhmäkansliassa töissä

hybridiuhkista ja niihin varautumisesta

perussuomalaisten linja on tässä ollut johdonmukainen ja tämä ajattelu leviää euroopassa nopeasti

eli toki on näin että kun hallitus antaa esityksen valiokuntakäsittelyyn niin siellä voi olla luonnoksia ja ne voivat elää eri vaiheissaan mutta lopullisesti kantaa siihen lakiin otetaan kun on lopullinen käsittely ja jos sitä ei hyväksy niin siihen esittää sitten vastalauseen tai eriävän mielipiteen ja niin ed

siitä olen samaa mieltä että helppoja ja hyviä ratkaisuja ei ole mutta kun on vuosia tehty väärää politiikkaa niin jonakin päivänä se loppuu

hybridiuhkiin keskittyvä osaamiskeskus voisi olla tärkeä tuki

nyt kun aina sitten puhutaan ruotsista tanskasta niin aika hyvän päätöksen tekivät kun päästivät kansan ääneen

tässä meillä on hyvä mahdollisuus ja me olemme selvittäneet mahdollisuutta perustaa tällainen keskus suomeen meillähän on osaamista

kansa valitsi oman valuutan

arvoisa puhemies

nyt kartoitetaan saammeko me näihin talkoisiin muita mukaan

edustajat vistbacka ruohonen lerner rajamäki monet sellaisia puheenvuoroja joihin täysin yhdyn ja monia muitakin hyviä puheenvuoroja sekä hallitus että oppositiorintamasta

ahvenanmaan edustajan kysymys oli hyvä toteamus siitä mikä on tilanne ja myös kysymys onko suomi ottanut tätä mukaan ja onko käyttänyt

kyllä me olemme ottaneet ulkoministeriön järjestämissä rauhanvälitystilaisuuksissa ja tapaamisissa tämän esille monesti ja monta kertaa

mutta yhden asian haluan tehdä ja teen täysin selväksi että maahanmuuttopolitiikkaa voi perustellusti arvostella olematta rasisti

arvoisa herra puhemies

kyllä tämä päivä on todella tehnyt selväksi että puolustusvaliokunnan puheenjohtajan jussi niinistön asiantuntemus ja analyysikyky ja myös ratkaisuehdotukset olisivat isänmaalle erittäin suureksi hyödyksi

olen erittäin selväsanaisesti ilmoittanut aina ja kaikille että timo soini ja perussuomalainen puolue ei ole rasistinen

se on täällä nähty

häntä kaivataan jo mukaan

ja aina voin keskustella puolustusvaliokunnan puheenjohtajan kanssa asioista ja keskustelen tästäkin asiasta

mutta se mitä tässä on käynyt niin onhan tämä mahtavaa että kansanedustaja satonenkin näkisi jussi niinistön mieluummin ministerinä kuin stefan wallinin

me emme suvaitse ihmisvihaa

ja pidän hyvänä että täältä on parlamentaarikkoja menossa venäjälle ensi viikolla muun muassa suuresti arvostamani edustaja heinäluoma ja muutama muukin

tämän poikkeuksellisen henkilökohtaisen mielipiteen halusin myös sanoa siitä syystä että minulla on paljon maahanmuuttajaäänestäjiä

olen aktiivinen pyhän marian katolisen seurakunnan jäsen ja minulla on paljon maahanmuuttajaäänestäjiä ja heitä kyllä loukkaa että heidän kansanedustajaansa suorasti tai epäsuorasti kritisoidaan ihmisvihamieliseksi mitä hän ei ole ja mitä puolue ei ole

mutta sitten edustaja korhonen aivan oikein barents ja arktinen puheenjohtajuus on nimenomaan se suo mitä suomi ei ole halunnut sotkea ja on onnistuttu siinä että barentsin arktiseen neuvostoon ei ole tuotu näitä valtakunnan ja suurvaltapolitiikan välisiä jännitteitä

se on sitten aivan eri asia että jos lainsäädännössä on epäkohtia niitä pitää voida arvostella ja niin me teemme ja olemme tehneet mutta me emme koskaan nimenomaan kun heikoin ihminen kärsii tee minkään näköistä sellaista kiihotustyötä joka voi yllyttää ihmisiä jopa väkivaltaan

herra pääministeri te olette tänään elinkeinoelämän valtuuskunnan tilaisuudessa sanonut että pankkiunioniin on lähdettävä puhtaalta pöydältä

se on valtava mahdollisuus suomelle viidelle pohjoismaalle kanadalle usalle ja venäjälle

tämä on erittäin tärkeä foorumi ja meillä on täysimääräisesti nyt valmistelussa arktisen tiedonannon ja meidän puheenjohtajakautemme tavoitteet ja konsultoimme siinä muita

tä mä on kauniisti sanottu

totesitte myös että euroalueen kunto pitää tarkistaa ja lähtökohtaisesti jokainen maa hoitaa itse ongelmansa ja että jos ei siihen kykene valtion pitää ajaa pankit alas ja omistajien kärsiä tappiot

meillä on ikäviä kansainvälisiä esimerkkejä hollannista ja muista maista joissa on menty jopa fyysisen väkivallan ja jopa hengenriiston asteelle näissä asioissa

miksi näin ei ole nyt tehty

miksei tätä hyvää periaatetta ole kahteen vuoteen euroopassa toteutettu vaan on lapioitu suomen rahaa takauksina vastuina suorana rahoituksena

eli nyt kannattaa todella välttää demonisoimasta ihmisiä eri mielipiteiden perusteella

tämä oli hyvin tärkeä asia

tämä on ilon ja riemun päivä tämä on riemun ja ilon päivä koska kokoomus ja sosialidemokraatit lupasivat että pankkituki euroopan tasolla on suomen osalta kiinni

olen todella iloinen että hallitus teidän johdossanne on tässä asiassa nähnyt valonpilkahduksen ja tulossa tähän tulemaan että meidän ei pidä vastata muiden veloista

sanon sen aivan suoraan että jos yhteiskunnan tasolla on ihmisiä ja henkilöitä jotka esittävät rasistisia lainvastaisia mielipiteitä heidät pitää haastaa oikeuteen ja oikeudessa sitten tuomita jos ovat rikoksiin syyllistyneet

me tapaamme venäjällä meidän vastapuolemme eli hallituksen edustajat mutta tapasin myös opposition kasjanovin ja javlinskin ja tapasin erilaisia kansalaisjärjestöjä mukaan lukien greenpeacen jota suomessa en ole koskaan tavannut

arvoisa herra puhemies

kuinka todennäköisenä pidätte että tämä teidän kantanne tähän pankkiunioniin tulee toteutumaan ja todella ne jotka ovat virheet tehneet maksavat laskun

se on erinomainen uutinen se on kannatettava uutinen ja laahuspuolueet vasemmistoliitto kristillisdemokraatit ja rkpkin voivat tähän iloon yhtyä

mutta sellaista pikkuvihjailua että jotkut puolueet tai toiset kansanedustajat ovat tällä asialla ratsastamassa en pidä oikeana ja toivon että jos jatkossa tulee tästä asiasta epäselvyyttä niin tulette henkilökohtaisesti keskustelemaan kanssani asiasta

on täysin mahdotonta politiikan pakkopäätöksillä tehdä järkevää talouspolitiikkaa

eli kun suomi osallistuu niin laajasti osallistuu

tämän lupauksen muistamme varmasti

tämän nyt luulisi ymmärtävän sosialistisen ja kapitalistisenkin taloustieteen mutta ei näytä menevän perille

se on tasavero

ja kun vielä sanottiin että alkoholivero on haittavero

mitä siihen tulee sitten että eilisen oppositio voi olla tämän päivän hallitus tässä rytäkässä kaatuu vielä monta hallitusta ympäri eurooppaa

jos suomalainen duunari kovan duuniviikon jälkeen ottaa pienen kopsun niin ei siitä mitään haittaa ole

ruohonen lerner tulee tekemään ehdotuksen toisen käsittelyn yhteydessä

sanon tässä vielä lopuksi että perussuomalaiset ovat julkisuudessa kertoneet etukäteen miten tämä homma menee ja se menee sen takia näin että kun markkinoilta menee luottamus ja annetaan piikki auki niin kyllä piikinhakijoita tulee

toivon että tämä keskustelu omalta osaltaan puhdistaa ilmaa ja nimenomaan nyt on käsitelty tätä lakiesitystä jota on perustellusti voitu myös kritisoida aivan niin kuin edellinen sisäministeri ed

kari rajamäki teki eilen muun muassa aamulehdessä ja täällä puhuessaan mutta uskon kuitenkin että jokaisen kansanedustajan niin teidän kuin minunkin tarkoituksena on tehdä hyvää lainsäädäntöä yksiselitteistä lainsäädäntöä ja tehdä sellaista lainsäädäntöä jota viranomaiset voivat noudattaa ja pystyvät yksiselitteisesti noudattamaan

jos seteleitä jaetaan helsingin rautatieasemalla niin ensin suhtaudutaan epäluuloisesti mutta kyllä sen jälkeen rupeavat sataset kelpaamaan

arvoisa herra puhemies

nordea pankki toimii laajasti suomessa mutta pääkonttori on ruotsissa

ruotsin valtiovarainministeri teidän puolueveljenne borg on todennut että eivät he anna tämmöiselle pankkiunionille oikeutta tulla nordeaa kuurnimaan

ja sitä varten eduskunnassa on eri mielipiteitä jotta nämä mielipiteet ja erinäiset kannat voivat tulla esiin

käykö tässä nyt niin että op pohjola jää ainoana suomalaisena pankkina vastaamaan talletussuojasta ja mahdollisesta resoluutiorahastosta vai miten tämä on ymmärrettävissä

pakollinen europläjäys

aivan lopuksi haluan todeta että jos emme onnistu tekemään hyviä lakeja tarkkarajaisia niin aina heikoin häviää

näettekö tällä mahdollisella pankkiunionin muodostamisella ja tällä keskustelulla yhteyttä niihin massairtisanomisiin jotka op pohjola voittoa tuottavana pankkikonsernina on eilen ilmoittanut

raimo vistbacka ja minä veimme komentosillalla smpn meren pohjaan

tässä tapauksessa se on sekä maahanmuuttaja että myös sellainen ihminen joka kokee itsensä perusteetta leimatuksi

tehdään toisin

minä toivoisin että te kuuntelisitte näitä arjen asiantuntijoita juvonen niikko mölsä ja muut jotka ovat tulleet suoraan työelämästä pienyrittäjinä ja hoitotoimenpiteitä tehneinä

jos joku on tehnyt enemmän täällä kansanedustajista syrjäytyneen nuorison hyväksi kuin edustaja niikko niin on aika lailla

arvoisa herra puhemies

ihmettelen todella lukiko siellä perässä kok mutta näin toivo elää ja menee eteenpäin

eurooppa on taloudellisen tragedian partaalla ja kriisi muuttuu oikein huonosta huonommaksi

siksi että sääntöjä ei ole noudatettu niistä ei ole piitattu on manipuloitu tilastoja on tehty väärää politiikkaa ja nyt tällä menettelyllä otetaan taas uusia vastuita kannetaan hyvää rahaa huonon perään ei tule toimimaan ei lopu tähän

odotan mielenkiinnolla mitä tapahtuu seuraavan kerran kun vakausvälinettä laajennetaan kuinka se nyt on taas sitten meidän etumme

arvoisa puhemies

osa täytyy pistää lihoiksi

se tarkoittaa sitä että niitten omaisuudet ja vastuut myydään ja sama kuin mitä sanoin ylen ohjelmassa lauantaina

kesti kymmenen vuotta sen sieltä nousta valuutta oli sidottu dollariin mutta oikealla politiikalla se sieltä pikkuhiljaa nousi

entinen argentiinan keskuspankin johtaja on kuvaillut tätä euroopan pelastuspolitiikkaa taloudellisesti hölmöläisten hommaksi ja mikäpä minä olen muuta olemaan kuin samaa mieltä tämän herrasmiehen kanssa

arvoisa rouva puhemies

täällä paljain puhtain käsin rauhan mies armeijan käynyt alikersantti

totta kai arvoisat edustajat hallituksen linja ja oma linjani on tehdä kaikki että suomi saa elää rauhassa saamme elää hyvää elämää ja että meidän lapsilla on hyvä elämä

on rikottu sopimuksia velkarajoista budjettialijäämistä ja tämähän on se syy miksi tähän ylipäätään on tultu

sitten toiseksi

edustaja niinistö te puhuitte kauniisti kaikennäköistä valinnanvapaudesta ja suvaitsevaisuudesta

mitä sitten kun on rikottu yhtä lainkohtaa

mutta hallituksen tehtävä on taas linjata selkeästi asioita joihin sitten otetaan yhdessä kantaa

mitä tarkoitan tällä

tämä hallitus pitää yllä sen valinnanvapauden että jokainen perhe saa itse päättää perheen sisällä kotihoidon tuen jakautumisesta

haluan korostaa että tämä on hallituksen ja tasavallan presidentin johdolla kokoontuvan hallituksen ulko ja turvallisuuspolitiikan valiokunnan yksimielinen kanta

siis yhtä laittomuutta seuraa toinen laittomuus ja ajatellaan varmaan että kun on kaksi miinusta niin tulee plus niin kuin matematiikassa

siihen ei tarvita valtiovallan eikä eduskunnan säätelyä siihen riittää perheen oma tahto

erinomainen asia

arvoisa puhemies

eivät äänestäjät tätä hyväksy eivätkä halua ja se mitä seuraavaksi sitten ollaan tekemässä vastoin ihmisten tahtoa on se että tämän kriisin varjolla aletaan suunnittelemaan sopimusmuutoksia joidenka tuloksena eurooppaan syntyy enemmän valtaa keskittävä rakenne kuin ennen

olin viime kaudella ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja neljä vuotta ja tein kaikkeni että mietinnöt olivat yksimielisiä

silloin ne muuten olivat

se poistettiin sen takia että nyt se oli mahdollista poistaa ja olen siitä hallituskumppaneille iloinen

robert hicks on sanonut että hallitukset aina kriisiaikoina menevät kohti keskitettyä ja keskitetympää politiikkaa

hän perusti tästä rappiosta kyllästyneenä perustuslaillisen oikeistopuolueen johonka te taisitte nuorena itse kuulua

me olemme nyt katsoneet hallituksena kolmisentoista kuukautta tilannetta ja nyt hallituksen piti linjata kantansa

sanotaan että antakaa meille lisää valtaa että nyt nämä demokratiat ovat vähän liian hitaita ja muuta että antakaa lisää valtaa